työelämä ja tasa arvovaliokunta lähtee vietnamiin tarkastelemaan käynnissä olevia hankkeita osaavan henkilöstön saamiseksi suomeen

huolimatta viime vuosien kovasta talouskasvusta on siellä vaikeuksia sijoittaa kaikkea tuota massaa työmarkkinoille

lähettiläs oli hyvin toiveikas työvoiman liikkumisen suhteen maiden välillä

arvoisa puhemies

meidän on investoitava enemmän suomeen muuttavaan ihmiseen hänen kouluttamiseensa ja työllistymiseensä heti alkumetreiltä asti

en tarkoita annettavien avustusten määrän lisäämistä vaan sellaisten taitojen ja tapojen opettamista jotka ovat suomalaisille tärkeitä ja helpottavat tänne sopeutumista

lopuksi vielä sellainen huomio arvoisa puhemies että kotouttamislain käsittely ennen tätä tai yhtä aikaa tämän lakimuutoksen käsittelyn yhteydessä olisi ehkä antanut paremmat eväät kokonaisvaltaiselle ratkaisulle tässä tärkeässä asiassa

arvoisa puhemies

ne ovat ne jotka työt tulevat jonain päivänä täällä tekemään mutta jos me tänä päivänä ummistamme silmämme meidän on turha ruveta tätä asiaa ajamaan silloin kun se hätä on jo käsissä

ei tänne tule koulutettua hyvin kieliä taitavaa porukkaa meidän töitämme tekemään

kyllä meidän täytyy nyt lähteä keskittymään siihen mitkä ovat ne tulevaisuuden ratkaisut joihin me tarvitsemme ihmisiä minkälaisia töitä täällä tarvitsee tulevaisuudessa tehdä

arvoisa puhemies

näissä olosuhteissa valtiovallan velvollisuus on omilla keinoillaan edesauttaa sitä että suomalaisten usko tulevaisuuteen myönteiseen työllisyyskehitykseen ja työn tekemisen kannattavuuteen säilyy kaikesta huolimatta

uuden työtulovähennyksen kautta myös pienipalkkaisen työn tekemisestä ja vastaanottamisesta tehdään kannattavampaa mikä on oikea suunta

unohtaa ei sovi myöskään sitä että veronkevennysten vaikutus kuntien talouteen kompensoidaan hallitusohjelman mukaisesti kunnille täysimääräisenä

samoin eläkkeensaajat pääsevät nauttimaan veronkevennyksistä ja myös eläkeläispuolisoiden verotus korjataan ulottumaan korkeintaan palkansaajan verotasoa vastaavaksi

myös ruuan arvonlisäverotuksen alentaminen on hyvä asia mutta tasapuolisuuden ja työllistämisen kannalta se olisi pitänyt ulottaa koskemaan myös ravintolasta myytävää ruokaa

on aika vaikea ymmärtää ja myös selittää esimerkiksi ravintoloitsijalle että sama ruoka joka kaupasta ostetaan halvemmalla täytyy ravintoloissa jatkovalmistelun jälkeen myydä ulos kalliimmalla arvonlisäveroprosentilla

se on nurinkurista ja oikeustajun vastaista

painotan kuitenkin sitä että liikenneväylät koko kaakkois suomen alueella ovat käyneet ahtaiksi ja turvattomiksi erityisesti raskaan liikenteen moninkertaisesta kasvusta johtuen melko lyhyellä aikavälillä

turvallisuudesta ei pidä tinkiä

se on olennainen osa sekä kansalaisten että itse palomiesten turvallisuutta ja näyttää siltä että hallitusohjelman kirjaus palomiesten eläkeikäkysymyksen ratkaisemisesta ei oikein etene toivotulla tavalla

arvoisa puhemies

koska ikääntyvät palomiehet eivät voi osallistua vaativimpiin pelastustehtäviin heikkenee palolaitosten toiminnallinen vahvuus vaikka tilastot muuten kelvollisilta näyttäisivätkin

johdonmukaisen talouspolitiikan ja valtionvelan aikaisemman lyhentämisen ansiosta suomen julkinen talous on kohtuullisen vahvalla lähtötasolla

sitä on prosentuaalisesti niin paljon jäljellä että yksikään yksityinen ihminen ei saisi lisälainaa elämiseen samassa maksutilanteessa

silloin meillä on elämiseen otettujen lainojen takaisinmaksutilanteen oltava huomattavasti paremmin hoidettu kuin tällä hetkellä on

arvoisa puhemies

toisaalta tulisi meidän myös miettiä miten auttaa niitä kuntia jotka ovat jo oman osansa yhdistymisestä hoitaneet ja ovat nyt siinä tilanteessa että henkilöstön työturva on varmistettu viideksi vuodeksi

tästä johtuen näillä uusilla suuremmilla ja muuten elinvoimaisilla kunnilla ei ole niin paljon työkaluja laman torjuntaan kuin niillä kunnilla jotka ovat päätöksiään lykänneet

pienempänä mutta ei merkityksettömänä asiana on alkoholiveron nosto

vaikka kokoomuksen veromalli jossa työn verotusta pienennetään ja veroja siirretään välillisesti kulutukseen sekä ympäristön kuormitukseen on kannatettava ei se alkoholin lisäverottamisen kohdalla toimi

koko ajatusmalli on hieman ristiriitainen

olemme toteuttaneet tai toteuttamassa lähitulevaisuudessa lukuisan joukon tehokkaita toimia silmälläpitäen uutta taloudellista nousua

pidänkin hallituksen valitsemaa linjaa jossa ensin katsotaan ja sitten tuumataan ja sitten vasta korjataan erittäin kannatettavana asiana

suomi on tulevaisuuden vision mukaan kestävän talouden taloudellisen kehityksen vakaan tuottavuuden kasvun ja korkean työllisyyden maa sekä kansainvälisessä vertailussa maailman huippu

menestyksen avaimiksi kirjataan huippuosaaminen innovaatiot yrittäjyys luovuus toimivat työ ja hyödykemarkkinat määrätietoinen energia ja ilmastopolitiikka alueiden elinvoimaisuus sekä kansainvälisyys

suomen menestyminen edellyttää korkeaa osaamista erikoistumista tuottavuuden lisäämistä sekä liiketoimintasuhteiden ja viennin edistämistä kehittyvien talouksien kuten venäjän kiinan ja intian markkinoille

sen tavoitteena on synnyttää suomeen nykyistä enemmän innovatiivisia ja nopeaa kasvupotentiaalia omaavia kansainvälisesti suuntautuvia yrityksiä

rahoitusta onkin suunnattava erityisesti nämä tuntomerkit täyttäville pk yrityksille

yhtä lailla toimintaympäristöä täytyy kotimaassa kehittää siihen suuntaan että ulkomaalaiset jopa maailmanluokan yritykset ovat halukkaita sijoittamaan tänne tutkimus ja kehittämistoimintojaan

yhdeksi keskeiseksi ongelmakohdaksi muuten varsin mainion innovaatiopolitiikan tavoitteiden saavuttamiseksi on noussut yllätys yllätys tarpeeksi riittämätön rahoitus

kuitenkin tämän päivän onnistunut ja oikein mitoitettu panostus innovaatiopolitiikkaan on avain tulevaisuuden menestykseen

luovuus liittyy olennaisesti innovaatioon ja sen takana ovat ihmiset ja yksilöt joilla täytyy olla puitteet mahdollisuudet sekä aikaa itse luovaan työhön ja ajatteluun

tähän sekä kansainvälisempään suomeen liittyy tiiviisti myös maahanmuuttajien tervetulleeksi toivottaminen ja kotouttamiseen panostaminen

tätä motivaatiota tekeviä käsiä sekä ajattelevia aivoja suomi tarvitsee tulevaisuudessa entistä enemmän

kotoutumis ja kielikoulutuksen ohessa maahanmuuttajien saaminen mahdollisimman nopeasti mukaan työelämään on tärkeää ja oikeastaan edellytys siihen että työura uudessa maassa ylipäätään alkaa ja jatkuu

kielikoulutus on toinen olennainen asia

työttömyysturvalaki taas kaipaa muutosta siinä suhteessa ettei kielikoulutukseen hakeutuminen olisi esteenä työttömyysturvalle

loppupelissä tästä hyötyvät kaikki suomalainen yhteiskunta mukaan lukien

oleellinen asiahan tässä on se että kyseessä on työttömyysturvalakiin yhden vuoden mittainen väliaikainen muutos jota voidaan pitää vastaiskuna huonoon suhdanteeseen

tällä tavalla pystymme pitämään teollisuuden työpaikkoja suomessa ja suomalaista osaamista ja tämähän on erittäin kannatettavaa

on valitettavaa se että naisvaltaisille aloille tämä teoreettisesti nyt osuu vähän huonommin mutta niin kuin täällä on tullut hyvin esille näillä aloilla ei vielä ole mitään hirveän huonoa suhdannetta riittää tällä hetkellä kun seuraamme tilannetta

työelämä ja tasa arvovaliokunta esitti omassa lausunnossaan että luotaisiin semmoinen mahdollisuus että pystyisi jokainen lomautettu valitsemaan itselleen sen parhaimman mallin

mutta niin kuin täällä on hyvin tullut esille niin ei löytynyt edes työntekijöiden etujärjestöstä nyt tekijämiestä tälle asialle ja näin me tulemme sitten menemään tämän ehdotuksen mukaisesti vuoden mittaisena

arvoisa puhemies

hallituksen esityksen tavoitteena on parantaa avopuolison oikeuksia erotilanteessa avoliiton aikana kertynyttä omaisuutta jaettaessa sekä tarjota oikeussuojakeinoja niitä tilanteita varten joissa avopuolisot eivät pääse yhteisymmärrykseen omaisuuden jaosta

kyseessä on siis merkittävä esitys

arvoisa puhemies

eräiden huoli siitä että avopuolisoiden välisiä suhteita säänneltäisiin tämän jälkeen samalla tavoin kuin avioliitossa olevien on mielestäni aivan turha

avoliitossa eläminen on edelleen riski sillä avoliiton päättyessä omaisuuden omistussuhteet muodostuvat ratkaiseviksi

me tiedämme että meidän vankimme ovat moniongelmaisia ja se on ollut vuosien ongelma että oikein voimavaroja ei ole riittänyt tämän ongelman hoitamiseen

jatkossakin lähtökohtana on että kumpikin avopuoliso pitää siis avoliiton aikana ja sen jälkeenkin omaisuutensa

tiedetään kuitenkin että se parantaa näitten vankien vapauduttua heidän selviytymistään siviilissä huomattavasti kun tämä moniongelmaisuus pystytään hoitamaan

tästä johtuen avopuolisolle ei esitetä aviopuolison vahvoja oikeuksia kuten avio oikeutta tai siihen rinnastettavaa oikeutta perintöoikeutta eikä oikeutta hallita jäämistöä jakamattomana hallussaan toisen puolison kuoleman jälkeen

riittävätkö meidän paukkumme nyt tämän ongelman hoitamiseen paremmin kuin aikaisempina vuosina

uudistuksen toteuttamisen jälkeenkin avioliitto tarjoaa parhaimman ja kattavimman suojan avioeron tai toisen puolison kuoleman varalta

on kuitenkin hyvä muistaa että avopuolisot voivat edelleen yksityiskohtaisin sopimuksin järjestää omaisuutta koskevat kysymykset avoliiton päättymisen varalta uuden lainsäädännön voimaantulosta riippumatta

hallituksen esityksessä esitetään että kihlakumppani poistetaan säännöksen soveltamisalasta vanhentuneena

lakivaliokunta kuitenkin toteaa että edelleenkin on pareja jotka seurustelevat perinteiseen tapaan kihlautuvat ja muuttavat asumaan yhteen

kihlaus on osoitus siitä että parisuhteen osapuolten tarkoituksena on ollut solmia avioliitto joka olisi suojannut eloon jääneen osapuolen asemaa nyt esitettyä avustusta merkittävästi vahvemmin

koska avustus on harkinnanvarainen kihlakumppanin on avopuolison tavoin kyettävä joka tapauksessa näyttämään että hänen toimeentulonsa on heikentynyt perittävän kuoleman vuoksi ja avustus on tarpeen hänen toimeentulonsa turvaamiseksi

haluan muistuttaa että tässä perimmillään ollaan parantamassa heikommassa asemassa olevan kumppanin asemaa

arvoisa puhemies

hätäkeskustoimintaa koskevaa lainsäädäntöä uudistetaan vastaamaan paremmin toiminnan kehittämisen vaatimuksia

verkottuneen toimintatapamallin mahdollistuessa tietojärjestelmäratkaisun toteuttamisen myötä mahdollistuu vaiheittain hätäkeskuksen tehtävien hoitaminen koko maan alueella

tavoite on hyvä ja kannattamisen arvoinen mutta kiinnittäisin huomiota siihen että kyseistä tietojärjestelmää ei ole vielä olemassa vaan se on kehitteillä

sitä paljonko kehittämistyö vie aikaa ja milloin se on valmis ei tiedetä vielä varmasti

toinen huomioni on että vaikka järjestelmät ovat linkittyneet toisiinsa niin hätäkeskukset ovat kuitenkin suunnitelleet ja mitoittaneet henkilöstöresurssinsa omaa päivittäistä toimintaansa varten joten saumaton toistensa tukeminen on päivän miehityksestä kiinni

esityksellä ei ole suoranaisia vaikutuksia hätäkeskusten lukumäärään mutta esitys mahdollistaa keskusten lukumäärän vähenemisen

toiveena tietysti oli heti vuodenvaihteen jälkeen että tämmöistä lakimuutosta ei tarvitsisi tehdä vaan että nämä asiat menisivät eteenpäin samalla tavalla kuin tähän astikin ovat menneet

mutta ongelmia alkoi heti syntyä siitä kun meillä on selkeästi pari kaupunkikeskusta ja sitten on maalaiskuntia ja näissä on takseille omat kiintiöt

toiminnan hoitaminen mahdollistetaan ilman kiinteitä alueellisia rajoituksia

kun sitten tulee päiviä jolloin kannattaa näihin kaupunkikeskuksiin tulla pienemmiltä paikkakunnilta ajamaan taksia niin alkoi syntyä ristiriitaisuuksia

hätäkeskuslaitoksen virka alue toiminnassa olisi koko maa ahvenanmaan maakuntaa lukuun ottamatta

on myös erittäin tärkeää että lupaviranomainen pystyy määrittelemään myös sen kuinka monta lupaa kiintiön sisältä myönnettäisiin nykyistä kuntaa pienemmälle alueelle kuntaliitoksen jälkeen lakkautetun kunnan alueelle